jatkossa kun yliopistossa ei ole virkoja tutkijan työsuhde katkeaisi hänen saadessaan akatemiaprofessuurin tai akatemiatutkijankauden eikä mikään takaisi enää tutkijalle hänen työsuhteensa jatkuvuutta yliopistossa akatemiakauden jälkeen

näin on nähtykin että tämä lakiehdotus turvaa tutkijoiden asemaa ja auttaa kehittämään tutkijan uraa pitkäjänteisesti

on pidetty tärkeänä että akatemian tutkijanvirkajärjestelmä kaikkine olennaisine piirteineen mukaan lukien laatuun ja kilpailuun perustuva arviointi ja rekrytointimenettely tässä esityksessä kuitenkin säilytetään

tätä valtaa ei siis siirretä yliopistolle tai tutkimuslaitokselle sen osalta miten nämä virat tai tehtävät jatkossa jaetaan vaan päätösvalta ja laatuun ja kilpailuun perustuvat hakumenettelyt säilyvät edelleen suomen akatemian käsissä

tästä oli myös lausunnoissa täysi yksimielisyys eli jatkossakin akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat keskittyvät oman tutkimuksensa tekemiseen eivätkä muihin yliopiston hallinnollisiin tai opetustehtäviin tuon työnsä aikana

suomen akatemiaa koskevan lain uudistaminen on osa suurempaa prosessia jonka keskeisenä uudistuksena on uusi yliopistolaki ja korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen

jotta suomi säilyttäisi asemansa kansainvälisessä tutkimuksessa ja tiedepolitiikassa sekä osana innovaatiojärjestelmää on aika uudistaa myös lakia suomen akatemiasta

arvoisa puhemies

en nyt tempaudu tähän kotikuntamaakunta malliin ensimmäisenä vaan ehkä nostan tullin toimintaedellytykset jotka täällä nousivat esiin

meillä painopistealueena luonnollisesti on erityisesti eun itäraja eli myöskin tuo suomen itäraja missä on tarpeen koko ajan lisätä voimavaroja sen varmistamiseksi että pystyisimme varmistamaan mahdollisimman toimivan sujuvan liikenteen ulkomaankaupan sisäisen turvallisuuden tätä kautta

mutta toinen painopistealue joka on viime vuosina kasvanut hurjasti on tuo lentotulli toiminta eli internet maailma on kokonaisuudessaan muuttanut tullin toimintatapaa

arvoisa puhemies

suomessa kuntatalouden koko on noin puolet koko julkisesta sektorista ja silloin kun joudutaan tekemään päätöksiä julkisen talouden kestävyydestä ja sopeuttamisesta on selvää että se kohdistuu myös kuntiin

ihmiset tilaavat erilaisia kiellettyjä esineitä aseita lääkkeitä huumeita niitä pysähtyy päivittäin kymmenittäin lentotulliin ja se on muuttanut koko tullin toimintaympäristöä todella voimakkaasti

nyt vielä tulee sitten lisäpainetta tästä eun sisäisestä tuonnista eli tuosta viron viinarallista joka sinänsä on todellakin eun sisäistä liikennettä eikä niin vahva painopistealue

sen johdosta hallitus on tehnyt merkittävän päätöksen muun muassa yhteisöverotuksen osalta ja tässä tavoitteena on nimenomaan lisätä verotuloja lisätä työtä yrityksiä suomeen

se on kuntien kuntalaisten ja suomalaisten etu

toisaalta se on rikollisuuden torjuntaa kuten tiedämme

vaikka matkustajilla on velvollisuus ilmoittaa tänäkin päivänä ne erät mitkä eivät tule omaan käyttöön niin tiedossani ei ole että tällaisia ilmoituksia olisi tehty eli tässä mielessä myös siellä on resursointia vahvistettava

tuo yhteisöveron laskusta johtuva muutos

on päätetty että hallitus kompensoi sen kunnille jako osuutta vastaavasti korottamalla eli tuo yhteisöveron lasku sinänsä ei vaikuta negatiivisesti kuntatalouteen

ja nythän on suunnitteilla todellakin määritellä nuo ohjeelliset tasot verovapaalle matkustajatuonnille mutta se edellyttää myös lisäresursointia tänne satamatullin puolelle että voidaan entisestään lisätä tuota valvontaa ja mieluummin jo ennakolta puuttua siihen

kuntien valtionosuuksiin on jouduttu kohdistamaan lisäleikkauksia ja se on todella valitettavaa kuntien kannalta mutta tiedämme että emme voi tulevaisuutta rakentaa sen varaan että valtio ottaisi jatkuvasti lisää velkaa ja sillä rahoittaisi kuntien valtionosuuksia vaan meidän pitää pystyä tekemään merkittäviä uudistuksia kuntapuolella on tehtävä uudistuksia niin rakenteissa kuin toimintatavoissa ja siihen tähtäävät muun muassa hallituksen kunta ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistukset

todella isosta toimintaympäristön muutoksesta on muutoinkin tullin osalta kyse nimenomaan internet ja huumekaupan lääkekaupan osalta joka tänä päivänä netissä käy

tässä edustaja elsi katainen muisteli sitä että paras hanketta valmisteltiin parlamentaarisesti

aika usein on tuotu esiin hallituksen taholta se että meillä on erittäin iso kasvupaine julkisissa menoissa ihan sen johdosta että väestö ikääntyy niin huomattavasti ja palveluterve kasvaa

samaan aikaan on huomattava myös että valtio on asettanut tavattoman paljon kunnille velvoitteita ja normeja jotka ohjaavat kuntien tehtävien järjestämistä

tämän johdosta että tuo valtionosuusleikkausten taso on niin korkea hallitus oma aloitteisesti lähetti tuon lainsäädännön perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi koska halusimme varmistaa sen mikä tilanne on nimenomaan rahoitusperiaatteen näkökulmasta

tältä osin osana kehyspäätöstään hallitus on sitoutunut siihen että tämän vuoden aikana tehdään perusteellinen perkaus näistä normeista ja velvoitteista jotka jäykistävät kuntien toimintatapoja

hallitus haluaa säilyttää julkiset palvelut myös tulevaisuudessa ja näin paljon lisää tehokkuutta meidän pitäisi saada tästä meidän toiminnastamme että pystyisimme nykytason säilyttämään

tuo näkökulma mihin tässä viitattiin kuntakohtaisten vaikutusten osalta

se edellyttää paitsi todella mittavia rakenteellisia uudistuksia myös merkittäviä uudistuksia siihen miten palveluita järjestetään miten näitä prosesseja uudistetaan kaiken kaikkiaan

itse ajattelisin että luontevaa on kun keväällä tänne ollaan tuomassa lainsäädäntö valtionosuuslainsäädännön periaatteiden uudistamisesta tässä yhteydessä erityisen huolellisesti analysoida juuri sitä mitä vaikutuksia näillä muutoksilla kaiken kaikkiaan kuntakohtaisesti on koska tiedämme että tuo nykyinen valtionosuusjärjestelmä on erittäin vanhentunut ja se sisältää paljon erilaisia päällekkäi syyksiä porrastuksia mikä tekee siitä hyvin monimutkaisen eikä niin läpinäkyvän

aivan lyhyesti arvoisa puhemies ict kysymyksistä vielä

täällä useissa puheenvuoroissa on esitelty muun muassa edustaja vehkaperä edustaja vehviläinen samoin kuin edustaja sipilä ovat esitelleet tätä keskustan maakuntamallia

meillä on teknisiä lainsäädännöllisiä kysymyksiä ja myös kuntien tekemiin sopimuksiin liittyviä kysymyksiä jotka hidastavat tuota uudistusta

en voi sille ajatukselle kyllä mitään kun tässä on esitelty mitä kaikkia palveluita kunnista siirrettäisiin maakuntatasolla hoidettavaksi sairaanhoidosta terveydenhuoltoon saakka

ja kun tiedämme että meillä kuitenkin se kaikkein suurin kasvu ja palvelupaine on nimenomaan ikääntyvän väestön palveluissa ja niissä vanhusten palveluissa sekä sosiaalipalvelut että terveydenhuollon palvelut ovat olennaisesti kytköksissä toisiinsa koska vanhusväestö tarvitsee näitä molempia niin en pidä viisaana sitä että nämä palvelut erotettaisiin toisistaan koska useimmat vanhukset tarvitsevat näitä koti ja tukipalveluita mutta tarvitsevat myös terveydenhuollon palveluita

sen johdosta on määritelty entistä vahvemmin niin että pelkästään ikä ei olisi se ratkaiseva tekijä vaan myös väestön sairastavuus vaikuttaisi entistä enemmän siihen mikä valtionosuuksien taso on

on muistettava että valtionosuudet on nimenomaan tarkoitettu siihen että voidaan turvata peruspalvelut kaikkialla suomessa ja niissä pitää aidosti ottaa huomioon kuntien olosuhteissa olevia eroja jotka tuottavat kustannuksia

mutta silloin nuo kriteerit on nimenomaan suunnattava siten että ne huomioivat ne olosuhde erot jotka tuottavat kustannuksia ja silloin pitää pystyä myös todentamaan että näistä on kustannuksia

eli siinä mielessä luonnollinen poistuma on nyt erittäin suuri kuntakentällä siellä on hyvin ikääntynyt työntekijäväestö ja näin ollen tuo irtisanomissuoja ei tule tuottamaan ongelmia

tällä hetkellä juuri tuo selvitysmiehen alustava ehdotus on kuntien kommenttikierroksella ja tammikuussa on tarkoitus tehdä lopullinen ehdotus ja sen pohjalta hallituksen esitys

itse pidän kyllä tärkeimpänä tavoitteena sitä että saamme selkeän oikeudenmukaisen läpinäkyvän valtionosuusjärjestelmän jossa kaikille on samat pelisäännöt ja jokainen voi arvioida siitä näkökulmasta onko se reilu

tiedämme jo nyt että se tuo isoja muutoksia kuntien välille ja sen johdosta on varauduttu vähintään viiden vuoden siirtymäaikaan jotta tuota muutosta voitaisiin tasoittaa

meillähän on ollut tämmöinen varsin laaja kuntien tilastotyö meneillään mutta tämänkin johdosta että asia on valiokunnissa ja kuntakentässä noussut hyvin voimakkaasti esiin meillä on tarvetta nopeuttaa eräitä osioita tästä

eiväthän kunnat ole mitään muuta varten olemassa kuin asukkaita varten ja meitä suomalaisia varten sitä varten että ne voivat järjestää ihmisille palveluita kehittää omia alueitaan ja siellä voivat ihmiset demokraattisesti vaikuttaa oman alueensa asioihin

muun muassa mari kiviniemi ministerinä ollessaan täältä aitiosta usein totesi että kuntakenttämme on vielä pirstaleinen ja olen itse ihan samaa mieltä

haluan kiittää hallintovaliokuntaa ja myös kaikkia lausuntonsa mietintövaliokunnalle antaneita valiokuntia perusteellisesta työstä

arvoisa puhemies

kyllä itse arvelen että tämän muutoksen suuruudesta huolimatta juuri se että kunnilta tuli niin myönteinen palaute liittyy siihen että kriteerit ovat tässä järjestelmässä nyt kaikille samat

sen johdosta hallitus tavoittelee nyt isompaa kuntarakenteen uudistusta sellaista uudistusta jolla voitaisiin mennä parikolmekymmentä vuotta hyvin eteenpäin koska ongelmallista on se että jos meillä kuntien yhdistymiset ketjuuntuvat sen jälkeen kunnat ovat jatkuvasti muutoksessa eikä pystytä keskittymään siihen itse toimintojen kehittämiseen

kuntauudistuksen osalta hallitusohjelmassa päätettiin että uudistetaan kuntarakennelaki uudistetaan kuntien valtionosuusjärjestelmä ja uudistetaan koko kuntalaki

itse asiassa jos ajattelee tätä koko lakipakettia mikä kuntauudistukseen on liittynyt näistä kuntarakennelaki on jo tullut voimaan ja nyt vos laki on täällä esittelyssä

arvoisa puhemies

se suurin muutos nykyjärjestelmään tulee nimenomaan siitä että ikäluokkien osalta entistä enemmän on painotettu palveluiden tarvetta

kyllä näistä varmasti valtionosuusuudistus on se mikä on kaikkein eniten valmistelussa askarruttanut juuri sen johdosta että se on niin tavattoman vaikea

se oli hallitusohjelman mukainen toimi mutta kiistatta on juuri näin kuten valiokunta omassa mietinnössään totesi että vaikutukset jakautuvat kuntien kesken kovin epätasaisesti

sitä on moni hallitus tätä ennenkin suunnitellut tekevänsä mutta kun on nähty kuinka isoja kuntakohtaisia muutoksia järjestelmän uudistaminen tarkoittaisi niin siitä on aina luovuttu

eli nämä kaikki vaihtoehdot ovat tälläkin hetkellä lainsäädännössä olemassa ja nyt ihan rauhassa katsotaan kun saadaan kuntien lausunnot miten kunnat suhtautuvat näihin selvitysalueisiin ja tähän tarpeeseen ja haluun tehdä selvitys tuolla alueella

siinä mielessä on todella hieno päivä nyt täällä eduskunnassa kun tällainen vaikea uudistus on tässä vaiheessa että täällä eduskunnan isossa salissa käsitellään nyt hallintovaliokunnan mietintöä aiheesta

kiinteistövero on siitä hyvä veromuoto että se on hyvin ennustettavissa paremmin kuin tulovero saatikka sitten yhteisövero jonka tuotot heittelevät hyvin paljon

täytyy kiittää selvitysmies arno miettistä ja koko häntä tukenutta virkamieskuntaa joka tuolla lehterillä istuukin kiinnostuneena kuuntelemassa tätä keskustelua erittäin sitkeästä ja pitkästä työstä

kyllä nyt jo näillä aluekierroksilla on käynyt ilmi se hankala kysymys mikä on ollut tiedossakin että usein jos esimerkiksi työryhmä on esittänyt selvitysaluetta jossa olisi vaikkapa neljä kuntaa niin siellä saattaa olla kaksi jotka haluaisivat että tehdään selvitys ja sitten saattaa olla kaksi jotka eivät halua edes selvittäjää

tämän johdosta vero osaston johdolla on käynnistetty nyt uudistus ja selvitys ja kartoitustyö siitä miten kiinteistöveroa kokonaisuutena tullaan uudistamaan

ja niin kuin täällä tuli esiin todella monia koelaskelmia on myös tehty että on pystytty arvioimaan sitä kuinka hyvin nämä kriteerit vastaavat sitä kuntien tilannetta

sehän juuri tekee hankalan tästä kuntarakenteen uudistamisesta siinä että voitaisiin katsoa alueen kokonaisuutta koska usein tarvittaisiin useampi kunta sen kokonaisuuden muodostamiseksi ja jos osa ei halua edetä tässä asiassa niin muutkin ovat ikään kuin pakotettuja tähän tilanteeseen mutta joudumme arvioimaan tätä kokonaisuutta sen jälkeen kun saamme kaikkien kuntien lausunnot ja näemme vähän paremmin sen kuvan

lasten painoarvo on tässä noussut verrattuna nykyjärjestelmään ja se muun muassa nostaa monien niin sanottujen kehyskuntien asemaa missä on paljon lapsi ja nuorisoikäluokkia

eli kaikkein tärkein tavoitehan on tässä ollut se että pystyttäisiin uudistamaan kriteerit että ne aidosti ottaisivat huomioon kuntien olosuhteissa olevat erot ja tasaisivat kuntien olosuhteissa olevia tekijöitä niin että pystyttäisiin turvaamaan palveluiden järjestäminen vos järjestelmän kautta

toki tässä kiihkeässäkin keskustelussa helposti ehkä unohtuu välillä se että valtionosuuksien merkitys ei ole kuitenkaan läheskään yhtä suuri kuin on verotulojen merkitys kuntien taloudessa

itse olen kyllä asettanut aiemminkin erityisselvittäjän vaikka kaikki kunnat eivät tätä ole halunneet eli vaasassahan työskenteli vaasavähäkyrö liitosta selvittämässä selvitysmies vaikka mustasaari oli sitä vastaan

puolestaan ikääntyvien ja muunkin ikäisten palvelutarpeet on pyritty ottamaan paremmin huomioon sairastavuuskriteerin kautta

tänä päivänähän sairastavuuskriteeri kattaa ainoastaan sen minkä verran kunnassa on työkyvyttömiä työikäisiä

edustaja vehviläinen kysyi lisäksi tästä kuntien tehtävä työryhmästä

mutta tietyillä kunnillahan valtionosuuksien osuus on erittäin suuri ja osalla kunnista nyt arvioituna se on ollut liiankin suuri katsottuna olosuhteisiin eli ne ovat saaneet vanhentuneiden kriteerien johdosta liian suuria valtionosuuksia verrattuna moniin kuntiin joilla taas on tarve ollut paljon suurempi mutta nämä vanhentuneet kriteerit eivät ole huomioineet niitten olosuhteita

näin ollen nyt nuo tilastot on tässä täysin uudistettu ja se kriteerin sisältö perustuu näihin suurimpiin kansansairauksiin joista tulee kunnille eniten kustannuksia

valtiolle valmistui juuri keväällä uusi julkishallinnon asiakkuusstrategia ja siinä viranomaisille osoitettiin lähtökohdaksi että kaikkien viranomaisten pitää kehittää omia sähköisiä palveluitaan siten että se olisi aina houkuttelevin vaihtoehto asiakkaalle

tällä ei tähdätä siihen että emme haluaisi enää palvella asiakkaita henkilökohtaisesti vaan ennen kaikkea kannustetaan ja velvoitetaankin julkisia viranomaisia siihen että silloin kun kehitetään verkkopalveluita ne todella olisivat käyttäjäystävällisiä ja käytettäviä

eli kyllä se kaikkein merkittävin ansio tässä on juuri se että kriteerejä on pystytty nyt merkittävästi vähentämään päällekkäisyydet on pyritty mahdollisimman laajasti poistamaan samoin erilaiset porrastukset joita nykyisessä järjestelmässä on ja tietenkin hyödyntämään tuota olemassa olevaa tutkimustietoa mahdollisimman laajasti

siitä olemme saaneet myös kansainvälisissä arvioinneissa kritiikkiä että meillä ei ole automatisoitu riittävästi näitä palveluja ja ne eivät ole välttämättä miellyttäviä ja houkuttelevia asiakkaan kannalta

kun on lähdetty siitä kaikki puolueet yhteisesti että rahoitus tulee kunnilta kapitaatioperusteisesti en pidä ollenkaan kestävänä sitä että rahoitus rakennettaisiin nykyisen valtionosuusjärjestelmän pohjalle joka on todella vanhentunut ja vinoutunut

eli tämän vuoden aikana tehdään ihan peruskartoitusta ja myös kunnilta on kysytty tässä lausuntopalautteessa jo näkemyksiä siitä että jos kunnat jo nyt näkevät että on joitain tehtäviä joista haluttaisiin luopua tai haluttaisiin lisää tehtäviä niin kunnatkin voivat nyt jo sitä esittää mutta nyt tehdään todella ihan peruskartoitus ja toisessa vaiheessa on tarkoitus kuntien kanssa sitten käydä keskustelua tästä mahdollisesta uudesta työnjaosta siitä haluaisivatko kunnat joitain tehtäviä lisää tai haluttaisiinko siellä luopua joistain tehtävistä

meidän on pystyttävä uudistamaan toimintatapoja miten voimme vähemmällä väellä selviytyä julkisen hallinnon tehtävistä ja palveluista tulevaisuudessa niin että ihmiset voivat kuitenkin luottaa siihen että saavat apua ja tukea ja hyvät julkiset palvelut kaikkialla suomessa

tässä myös tutkijat ovat tehneet erittäin perusteellista työtä jota selvitysmies ja virkamieskunta ovat pyrkineet hyödyntämään niin hyvin kuin mahdollista on

keväällä hallitus osana kehysriihen päätöstään päätti siitä että käynnistämme kansallisen palveluväylän rakentamisen ja siihen liittyy myös sähköisen tunnistuksen rakentaminen

eli ilman muuta sotea palvelee se että meillä sekä sairastavuus että ikäluokkakriteerit on nyt uusimpiin thln ja vattin tutkimusaineistoihin pohjautuen uudistettu ja se tuo myös paremman rahoituspohjan arvioinnin tulevaisuuteen

kyllä itse katson että valtionosuusjärjestelmän uudistus kestää kaiken arvioinnin ja läpivalaisun

eli ollaan tekemässä uutta sähköisen tunnistamisen järjestelmää ja tuo työ on nyt käynnissä

täällä tuotiin kritiikkiä esiin siitä että tässä olisi tehty jollakin tavalla poliittinen valinta ainoastaan eikä oltaisi tosiasiassa huomioitu näitä tutkimuksen tuomia tekijöitä mutta itse olen tästä eri mieltä

mutta tämä merkittävä uudistus mikä nyt tehdään koko järjestelmän oikaisemiseksi läpinäkyvyyden lisäämiseksi kriteerien yhdenmukaistamiseksi on erittäin tärkeä askel

kuntien toiminnan kannalta on tärkeää mielestäni se että palveluiden tuottamisen osalta kunnat enenevässä määrin tekisivät palvelustrategioita missä ne määrittelisivät jo etukäteen sen mikä osa toiminnoista tuotetaan itse mikä ostetaan ulkoa missä hyödynnetään palveluseteleitä

se syy miksi hallitus haluaa pitää jatkossakin kiinni siitä mallista että nimenomaan kunnat olisivat rahoitus ja järjestämisvastuussa sosiaali ja terveydenhuollon palveluista pohjautuu kyllä tämän toiminnan tehokkuuteen ja laatuun koska silloin kun kunnalla on nämä kaikki piuhat käsissään voidaan toimia hyvin ennalta ehkäisevästi koska kuntahan omassa toiminnassaan ottaa jatkuvasti huomioon juuri terveyden edistämisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulman

se on aivan totta että samaan aikaan kun kehitämme voimakkaasti sähköisiä palveluita entistä käyttäjäystävällisemmiksi ja toimivammiksi on tärkeää varmistaa myös mahdollisuus käyntiasiointiin koska monesti julkisen hallinnon asiat ovat niin monimutkaisia että ne vaativat myös henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa ja toisaalta on henkilöitä joilla ei ole mahdollisuutta käyttää nettiyhteyttä

se mikä teki vaikean tästä järjestelmämuutoksesta nimenomaan tässä ajassa oli juuri se että olemme joutuneet leikkaamaan kuntien valtionosuuksia nyt samaan aikaan

kaikkein hankalin tilannehan kunnan osalta on juuri se jos ostetaan palveluita sellaiselta sektorilta missä tosiasiassa ei ole markkinoita olemassa ja jäädään yhden palvelutoimittajan hinnoittelun armoille

se tehdään tällä hetkellä neljän vuoden välein ja se on johtanut usein siihen että kunnat ovat neljän vuoden välein saaneet useamman sadan miljoonan euron ikään kuin lisätulon sen johdosta että valtio on maksanut liian vähän valtionosuuksia siihen nähden kuinka paljon kuntien kustannukset ovat kasvaneet

tiedämme hyvin että aina on sanottu ettei kuntien valtionosuusjärjestelmää voida uudistaa kaikki ovat tienneet että tämä nykyjärjestelmä on hyvin vinoutunut ennen kuin voidaan laittaa merkittävästi lisää rahaa järjestelmään

tämän johdosta itse asiassa juuri on ollut lausunnolla asiakaspalveluhankkeen lainsäädäntö missä lähtökohtana on se että tiettyjen julkishallinnon palveluiden pitäisi olla saavutettavissa tietyllä etäisyydellä ja siellä henkilöllä olisi mahdollisuus asioida henkilökohtaisesti ja sitten myös saada opastusta ja neuvontaa etäyhteyden käyttöä varten ja käyttää siellä myös internetin kautta palveluja

silloin kun sosiaali ja terveydenhuolto ei ole mikään erillinen toisen järjestäjän järjestämä palvelu uskomme että tällä mallilla pystymme hyvin ennaltaehkäisevästi ja tehokkaasti jatkossakin järjestämään palvelut silloin kun kunnalla on koko kokonaisuus käsissään

nyt uudistuksesta teki paljon vaikeamman ilman muuta se että rahaa on jouduttu leikkaamaan kaikilta kunnilta ja muutokset tulevat olemaan merkittäviä

tässä mielessä myös kunnallisen hankkijan on huolehdittava siitä että alueelle saadaan synnytettyä palvelumarkkina jolloin tulee aitoa kilpailua ja tarjouskilpailua

siitähän tämä suomalaisen mallin tehokkuus ja hyöty juuri tulee mutta se todella edellyttäisi sitä että kunnat olisivat monilla alueilla nykyistä suurempia ja vahvempia